esimerkiksi satakunta on alueena sellainen joka kesäkuun jälkeen ei ole päässyt käyttämään työllisyysmäärärahoja mikä tarkoittaa sitä että entisestään ihmisten henkilökohtainen tilanne on kurjistunut

siihen vastaus on se että kyllä meillä on ollut näitä toimia me olemme tukeneet kaikkea asumista ja erityisesti sen asumisen energiatehokkuutta ja asumisen korjaamiseen tulevia kustannuksia olemme kompensoineet korjausavustuksilla

tarkoituksenamme on siinä pykälämuutoksissa osoittaa että tämä lakiesityksen palkkatukisäännöksiä koskeva osuus olisi palautettava uuteen valmisteluun

tämä on tietenkin sääli myös siinä mielessä että koulutus on meille ollut tärkeä ja oppisopimuskoulutukseen ei ole päässyt eli isoja hankalia arvovalintoja ja tällä työllisyyden linjalla ei tulla pitkälle pötkimään

se tarkoittaa käytännössä sitä että me olemme vaatineet työ ja elinkeinoministeriön yhteistoimintaa sosiaali ja terveysministeriön kanssa siinä että he valmistelisivat perustelut sille että tämä palkkatukijärjestelmä voitaisiin ilmoittaa eu komissiolle notifioitavaksi

nyt kuitenkin on sanomattakin selvä että suunta on laskeva sillä tavalla että energia avustusten puolella meillä ei ole enää sellaisia määrärahoja käytössä

arvoisa puhemies

mutta on kuitenkin tärkeää että me jatkamme tätä suuntausta ja hallitusohjelmakirjaukseen on laitettu että kompensaatio tarkoittaa tämän tulotason arvioimista ja tätä kautta myös se puoli lisääntyy että sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu jääskeläisen esittämällä tavalla

edustaja haapanen kysyi esteettömyydestä ja tällä puolella on myös tulossa toimia

jos me haluamme yhdessä rakentaa yhteiskuntaa pitää antaa aito mahdollisuus osapuolille yhdessä sopia

tämä siis vastalauseemme runkona tähän alkuun

edustaja saarikko kysyi aikoinaan asunnottomuudesta

olemme todenneet että hallituksella on ollut kovin kova halu eun kilpailuneutraliteetin tavoitteluun ja samaan aikaan myös tämän esityksen varsin pikaiseen läpivientiin

nämä ovat tärkeitä sopimuskäytäntöjä ja sitovuutta joka näihin liittyy on tärkeää tietenkin pohtia sillä mal sopimukset toteutuisivat tietysti jos me kaikki niihin yhteisesti sitoutuisimme

olette hyvin ylivarovaisesti tulkinneet tukiehtoja mikä on nyt johtanut siihen että olemme täällä käsittelemässä sellaista lakiehdotusta joka rajaa merkittävällä tavalla kolmannen sektorin työllisyysmahdolli suuksia

käytössä olevat toimet ovat kuitenkin ehkä rajattuja siltä osin mutta on tärkeää että me laajennamme näitä sisältöjä mutta myöskin otamme uusia kaupunkeja mukaan

no muutokset palkkatukisääntöihin tulevat vaikeuttamaan kovin paljon nykyistä palkkatukijärjestelmää ja järjestöjen työllistämismahdollisuuksia

edustaja lohi kysyi vehkaperän lailla sitä voiko enää rakentaa suomessa mihin vaan tai eikö meillä ole sitä samaa asumisen oikeutta

jos arvioidaan ensin de minimis asetuksen käyttöä niin on aivan selvää että tukikatto tulee varmasti vastaan jo kaikkein pienimmissäkin järjestöissä

kuitenkin alueitten käytön osalta pitää sanoa että meillä on olemassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jotka me olemme yhdessä hyväksyneet

ryhmäpoikkeusasetus taas ei tuo sekään todellisia mahdollisuuksia sillä sen omavastuuosuus nousee liian korkeaksi useille toimijoille työllistämiseen

juha korkeaojaa ja koko tätä ulko ja turvallisuuspoliittista parlamentaarista seurantaryhmää juuri siksi että te teitte erittäin hyvää työtä ja tämä valmistelu oli menestyksellinen pohja tälle selonteon valmistelulle

se mikä valiokunnalla olisi ollut käytettävissään tämän lakiesityksen käsittelyssä olisi tietysti ollut se että näitä ryhmäpoikkeusasetuksen ehtoja olisi vähän tai ryhmäpoikkeusasetusta olisi vielä mietitty ja kohderyhmiä tarkemmin valittu

lähtökohtaisesti on todettava että nuo alueidenkäyttötavoitteet eivät millään tavalla sulje pois sitä ettei maaseudulla saisi asua

kyllä lähden siitä kiuruna että näissä asuntopoliittisissa ja alueidenkäyttötavoitteissa on tietenkin nähtävä että yhdyskuntarakentaminen on tiivistä sitä me edistämme jatkossakin se on ollut pitkä valtioneuvoston aikaisempienkin valtioneuvostojen tavoite mutta pitää muistaa että yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on aivan toisenlainen valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite kuin maaseudun tavoitteet

minusta ed

on ihmeellistä että eivät edes valiokuntatyöskentelyssä tulleet missään vaiheessa tarkalleen esille ne syyt miksi ei kuitenkaan tätä selontekoa valmisteltu seurantaryhmän linjausten pohjalta vaan hallitus päätyi tuottamaan itse nämä selonteon keskeisimmät linjaukset omista tahtokäsityksistään lähtien

tänään kun puhutaan sisäasioista niin tietysti meidän keskeinen kysymyksemme kun maahanmuutosta puhutaan on se miten kotouttamista täällä sisäministeriön pääluokassa tehdään

jos me ajattelemme niin euroopan unionin tasolla lissabonin sopimushan luo nyt paljon parempia mahdollisuuksia perusoikeuksien korostamiseen kuin koskaan ennen

se ei näytä asettavan perusoikeuksia ja sisämarkkinavapauksia sellaiseen ristiriitaan kuin hallituksen lakiesitys antaa ymmärtää

minusta se ei ole pois meiltä että ihmisille jotka maassa saavat asua ja oleskella sen aikaa kun he ovat turvapaikanhakijoita odottamassa sitä päätöstä saavatko jäädä myöskin tämän kielen ja kulttuurin kautta tulisi elementti tähän kotoutumiseen mukaan

olemme tulleet siihen tulokseen että kansallisella tasolla olisi ollut täysin mahdollista hyväksyä myös yleishyödylliselle elinkeinotoiminnalle erilainen asema ja kohtelu kuin muulle elinkeinotoiminnalle

hallituspuolueiden kansanedustajat täällä jo kävivät kovaa keskustelua siitä että kun vain tiedetään mikä on elinkeinotoimintaa ja mikä ei niin tämähän on helppo tie sitten määritellä miten mennään eteenpäin

lentävä laajemmin jäädä myöskin laajapohjainen komiteavalmistelu esineet olisi täältä asti pitäisi jo tätä kielikoulutusketjua lähteä viemään eteenpäin

valitettavasti elinkeinotoiminnan määrittely oli niin vaikea tehtävä että edes mietinnössä ei ole pystytty yksiselitteisesti määrittelemään mikä on elinkeinotoimintaa eikä myöskään tässä lakiesityksessä määritellä eikä siten myöhemmin laissa tulla määrittelemään mitä tämä elinkeinotoiminta sitten tosiasiallisesti on

mutta sitten siitä että onko tilanne muuttunut tullaan siihen mikä täällä salissa on tänään ja tässä nyt noussut keskusteluun

meidän pitäisi lähteä myöskin jo siihen että ihmiset pääsisivät työpaikoille harjoittelemaan ja niin edespäin

tällainen väljä tulkinta johtaa nyt sitten siihen että on hyvin vaikea sanoa mitkä tosiasiallisesti ovat elinkeinotoimintaa harjoittavia järjestöjä ja mitkä eivät ja tämähän on se ensimmäinen tae jolla järjestöt suljetaan työllistämisen ulkopuolelle

silloin se iso kysymys on se mitä te vastaatte niille maahanmuuttajille jotka ovat esimerkiksi tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömiä

se on aika kova paikka yksittäisillä te toimistoilla arvioida mikä yhteisö yhdistys järjestö sitten on elinkeinotoimintaa harjoittava ja mikä ei

itse pelkään ainakin sitä että sastamalassa ja porissa ja ehkä mikkelissä tai rovaniemelläkin tulkinnat vaihtelevat liiankin kanssa

sekin on kovin erikoinen kuvio koska tämän lakiesityksen taustallahan on se että nyt on haluttu yhtenäistää näitä käytäntöjä niin että voidaan sanoa että eu lainsäädäntö olisi tämän suomalaisen lainsäädännön tasolla

näin sitten tosiasiassa olemme halunneet lakiesityksen pohjalla käyttää euta mutta kuitenkin me samaan aikaan tiedämme että suomen verottaja toimiikin toisin kuin tämä eu lainsäädäntö edellyttää

näin ollen kuitenkin apua ollaan hakemassa yksittäisten elinkeinotoimintaa tekevien järjestöjen määrittelemiseen verottajalta nykylainsäädännön mukaisesti niin kuin maassa kuuluukin

tässähän on niin iso selittämätön ristiriita että emmehän me voi jättää järjestöjä sellaisiin käsiin että lain pohjalla olevan eu tulkinnan pitäisi olla ohjenuorana mutta käytännössä te toimistot joutuvat hakemaan verottajalta apua nykylainsäädännön elinkeinoelämän määrittelyn suhteen

toinen iso ongelma on se että kovasti määritelty elinkeinotoiminta ei kuitenkaan kerro koko totuutta

meillä on hyvin vähän sellaisia järjestöjä jotka toimivat työllistämällä niin etteivät harjoittaisi elinkeinotoimintaa

minun piti oikein miettiä tämän lain valmistelussa onko meillä yhtään kunnollista esimerkkiä määriteltävänä suomalaisen kansantajun mukaan jossa joku järjestö ei tuottaisi jotakin palvelua tai jotakin sellaista jossa ihmiset työllistyvät

miten me siis voimme määritellä mikä todellisuudessa on sitä elinkeinotoimintaa ilman että me määrittelemme hiukan tarkemmin niitä kriteereitä

näyttää siis siltä että tämä käsite itsessään taloudellisen toiminnan harjoittaminen on se ongelma koska ei eun valtiontuki eikä missään muissakaan kilpailu ja sisämarkkinasäännöissä anneta sellaisia viitteitä että me voisimme suoraan määritellä mikä on puhdasta yleishyödyllistä toimintaa ja mikä on sitten sellaista yleishyödyllistä taloudellista toimintaa joka johtaakin tähän nyt käsittelyssä olevaan lakiin

kertokaa nyt hyvät kansanedustajakollegat miksi me sitten perustelemme näillä eu säädöksillä sitä että me määrittelemmekin että meillä on olemassa tällaista yleishyödyllistä taloudellista toimintaa kun meillä ei ole olemassa sellaisia säännöksiä siellä taustalla

meillä olisi ollut kaikki mahdollisuudet pelastaa tämä tilanne jopa jo sillä että me olisimme katsoneet kansallisena mahdollisuutena tarjottua määrittelyä näistä sgei palveluista

näyttää siltä että tässä eduskuntasalissa keskustaa lukuun ottamatta juuri muilta ei kannatusta löydy tämän jätevesiasetuksen nykyiselle esitysmuodolle

se olisi tarjonnut meille uuden palvelualueen jota me olisimme voineet katsoa tällaisena yleisenä taloudellista etua olevana palveluna ja tällaiseksi palveluksi me olisimme voineet määritellä myöskin monia järjestötoimintoja tämän sgei palvelun ja statuksen alle

olen itsekin saanut hyvin paljon kansalaispalautetta ja voi sanoa että ne kilpistyvät pitkälti siihen että kansalaiset eivät nyt ollenkaan ymmärrä mistä tässä laissa on kysymys

nyt kuitenkin prosessi on vasta siinä vaiheessa että nyt on käynnistetty palveluiden määrittelytyö ja nyt voimme vaan sanoa sitten että toivomme että se johtaa parhaaseen mahdolliseen tilanteeseen myöskin näiden suomalaisten järjestöjen työllistämisen osalta

minusta ihmisiltä puuttuvat selkeät ohjeet miten toimitaan ja ne ohjeet jotka ovat olleet olemassa ovat olleet erittäin puutteellisia ja sekavia

totean nyt tämän osan loppuun että olen kovin pettynyt siitä että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa meillä on paha taantuma menossa meillä on kova työllisyyskriisi ja talouskriisi päällä me olemme tilanteessa jossa hallitus esittää tämän tyyppistä ratkaisua työllisyysmarkkinoille

minusta tämä laki ei toteuta alueellista tasapuolisuutta eikä sosiaalista oikeudenmukaisuutta

erityisesti pienituloisille ihmisille on varsin suuri ponnistus toteuttaa oman mökkinsä osalta riittävät jätevesiasetuksen ehdot

järjestöjen tuki työllistämisessä on erittäin merkittävä ja nyt me olemme tilanteessa jossa me emme tiedä mitä me oikeastaan tässä uhraamme

outoa on sekin että asuinpaikalla ei ole merkitystä asetuksen toteuttamisessa

minusta on ihmeellistä että vesistöjen äärellä oleville kiinteistöille ei anneta selkeästi erilaisia tasovaatimuksia kuin kuivilla maa alueilla vesistöistä kaukana oleville kiinteistöille annetaan

mutta sitä me emme tee

vaikka meillä olisi ollut kaikki mahdollisuudet tähän notifiointiin jo tämänkin annetun komission luvan perusteella niin sitä me emme kuitenkaan nyt sitten tee

minusta vapautus asetuksen vaatimuksista pitää antaa myös niille joille ollaan rakentamassa viemäriverkosto seuraavien kuuden vuoden aikana

on myös ihmeellistä mihin katosi se alkuperäinen tarkoite että jätevesiasetusta olisi sovellettu niin että muutostyöt olisivat olleet mahdollisia uudisrakentamisen ja peruskorjauksen yhteydessä

lisäksi talousjätevesiasetuksen ehdot ovat olleet yhä suhteellisen kireät tulorajojen suhteen ja tukiprosenttikin on jäänyt sen verran alhaiseksi ettei sillä olisi ollut todellista kannustavaa vaikutusta vesistönsuojelun osalta

arvoisa puhemies

en epäile sitä etteivätkö suomalaiset hyväksyisi ympäristönsuojelun ja vesistönsuojelun merkitystä ja sitä todellista halua ja tahtoa näiden toteuttamiseen

minusta me kaikki täällä salissa olemme tänään olleet siitä yksimielisiä että suomalaisten tarkoituksena on pitää omat vedet puhtaina

kuitenkin tämän päivän keskustelu osoittaa että me olemme kovin eri mieltä siitä toteuttaako tämä käsittelyyn tuleva jätevesiasetuksen reformi nyt sitten sitä todellista perimmäistä tarkoitustaan

sosialidemokraattina en aio kuitenkaan puolustella tätä nykyistä asetusta ministeriä tai näitä virkamiehiä jotka ovat asiaa esitelleet

vesistöjen suojelu on erittäin tärkeää ja nyt pitää myös muilla keinoin lähteä hakemaan maksumiehiä tälle jätevesiasian käsittelylle

nimittäin monet suomalaiset näissä kansalaispalautteissa ovat kyllä rivien välistä viestittäneet että myös maatalouden ja näiden merellä seilaavien risteilijöiden

pitäisi saada

siinä tarvitaan tietysti myös kansainvälistä yhteistyötä

tässä on monta aihealuetta ja lähden liikkeelle nyt tällä kertaa maapolitiikasta ja edustaja torniainen siitä aloitti

kun me katsomme asuntorakentamista niin tosiasiassa se mistä maata saadaan ja mihin hintaan säätelee hyvin paljon sitä onko meillä kohtuuhintaista asumista loppuviimeksi

minun on pakko lähteä siitä että jos esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ei pystytä aktiivisesti niihin keskeisiin toimenpiteisiin jotka liittyvät nyt metropolialueen esiselvitykseen puhun siis metropolihallinnon ja kuntarakenteen uudistuksesta päädytään siihen tilanteeseen josta muutkin edustajat jo täällä puhuivat ja me tarvitsemme siis lainsäädännöllisiä toimia jotka johtavat tähän samaan päämäärään sitten muilla keinoin

edustaja jokinen peräänkuulutti täydennysrakentamista ja sitä voimmeko me rakentaa esimerkiksi korkeampia taloja

voimmeko me lisätä kerrosmääriä

hyvä kiitoksia

tietyillä kasvukeskusalueilla joudutaan varmaan tätä kysymystä myöskin perkaamaan

sitten minusta on erittäin arvokas kokonaisuus se mistä edustajat kiljunen ja mäkisalo ropponen tässä jo puhuivat nimittäin erityisryhmien tilanne

edustaja kiljunen minusta on ihanaa että nostitte tämän teeman esiin koska me käymme asuntopolitiikasta keskustelua ja tosiasiassa se on niin tärkeä asia että me joudumme myöntämään kuulkaa että kaikilla ei ole ovessa nimeä

meillä on sellainen tilanne että meillä on ihmisiä joilla ei ole minkäänlaista kattoa pään päällä ja sitten on sellaisia ihmisiä joilla ei ole ollenkaan ovessa omaa nimeä

kyllä meidän on pakko lähteä siitä vallankumouksellisesta ajattelusta että me todella lähdemme antamaan jokaiselle avaimet käteen

erityisesti nuorten osalta ne valmentavat toimet ja tukevat toimet joita nyt tehdään tämän uuden asuntopolitiikan pohjalta ovat juuri niitä joilla me myöskin haemme ratkaisuja ennaltaehkäisyyn totta kai sekin